pysytään siinä mikä on kirjoitettu toimitaan sen mukaan ja tehdään sellainen ratkaisu jolla työuria voidaan jatkaa kolmen vuoden verran

me olemme niin monin sitein siihen sidottu että kun aikoinaan oikein vaikeita aikoja oli tuon euron kanssa moni varmaan mietti että pitäisi tuosta eurosta pois lähteä mutta minä en kyllä enää tiedä tämän jälkeen pystyykö eurostakaan lähtemään pois vaikka haluaisikin lähteä ja niin poispäin

siinä oli paljon hyviä aineksia moniin kohtiin niistä voi hyvin mieluusti yhtyä

minä vielä toistan että todellakin on tehty merkittäviä muutoksia pysyvään kriisirahastoon evmään ja ne kaikki ovat suomen kannalta huonoon suuntaan vieviä ratkaisuja

meillä on yhteinen näkemys työmarkkinajärjestöjen kanssa eikä ole mielestäni edes korrektia lähteä sitä yhteistä näkemystä paperille pantua jollakin tavalla tulkitsemaan

anteeksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

totta kai käytetään enemmän koska muualla kuin chp tuotannossa ne toimet mitä silloin päätettiin ovat voimassa

evmstä voidaan tehdä sellaisia rahoitusratkaisuja joihin liittyy paljon suurempi riski ja myöskin päätöksenteko voi tapahtua määräenemmistöllä

arvoisa puhemies

monessa muussakin maassa talous on ollut miinuksella täpärästi miinuksella mutta suomessa nyt oikeastaan neljän viimeisen kvartaalin aikaan kolme on ollut selvästi ei nyt selvästi mutta kuitenkin miinusmerkkistä ja se ei kerro hyvää ja kaksi viimeistä kvartaalia ovat olleet hyvinkin selvästi miinusmerkkisiä

vielä edustaja rajamäen puheenvuoron johdosta kun hän täällä epäili sitä viemmekö me jotenkin ne palvelut pois sieltä eri puolilta maakuntaa

se nyt sitten olisikin että evmssä voitaisiin tehdä suomen kannan vastaisesti päätöksiä että meidän vastuitamme lisätään siitä mikä nyt päätetty raja on

me sovimme juuri teidän kanssanne arvoisa ministeri vapaavuori jota kunnioitan monessa mielessä että nimenomaan näissä rannikon kivihiililaitoksissa kivihiilen korvaamiseksi ryhdytään toimiin

niitten palveluitten pitää olla lähellä ihmistä ja jos niitten järjestämisestä vastaavat kaikki kunnat yhteisesti niin että niitä päätöksiä voivat olla tekemässä yhtä lailla se pihtipuhtaan edustaja joutsan edustaja kuin keuruunkin edustaja ne yhteiset päätökset voivat silloin antaa palveluja näille äsken sanotuille kunnille paremmin kuin jos vaihtoehto on se että on yksi iso kunta joka isäntäkuntana päättää mitä me tarjoamme ja sitten on rengit ympärillä nämä keuruulaiset ja nämä pihtiputaalaiset ja joutsalaiset

arvoisa puhemies

suomessa erityisesti pk yritystoiminta sen venäjällä tapahtuva toiminta ja suomesta venäjälle tapahtuva vienti on joutunut vaikeuksiin suurteollisuus niinkään ei

se nyt on selvää että eivät kai muut voi noin vain lähettää meille laskua mutta kysymys on siitä että silloin kun liikutaan evmssä tämän raamin puitteissa ja tehdään päätös että irrotetaan joku miljardimäärä niin sen päätöksenteon puitteissa voidaan nyt tehdä rahoituspäätöksiä ilman että yksityistä jäsenmaata kuullaan niin siellä voidaan nyt päätöksiä rahoituspäätöksiä

minä olen tottunut olemaan aika vastuullinen kansanedustaja ja jos nyt niin on että tämä yhdeksäs ei riitä ja puhemies on sitä mieltä että voisi enemmänkin puhella niin arvoisa puhemies otan haasteen vastaan ja illan aikaan pyrin täällä vielä avaamaan sanaista arkkua sen mukaan kun siihen tarvetta löytyy

sanokaa yksi rannikon suuri kivihiililaitos jonka kivihiilipolttoainetta nyt korvataan uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla

tällä tiellä kulkiessamme kun olemme tämmöisessä näivettymisen kierteessä jos näin jatketaan jos talouden kasvu on miinuksella vienti rajulla miinuksella työttömyys kasvaa ollaan sen totuuden kanssa mistä pääministeri eilen näytti jo pohdintaa tehneen

jos tämän ilmastokysymyksen hyväksi haluaa tehdä hyvän teon jos tämä hallitus olisi halunnut tehdä hyvän teon näitten vaalikauden vuosien aikaan niin mikä se hyvä teko olisi ollut

kiitoksia siitä

minäkin olen sitä mieltä että julkisen sektorin osuus kaiken kaikkinensa painoarvo kansantaloudessa on kasvanut liian suureksi mutta käsitteitä käyttäessä kannattaa olla aina tarkka vähän siitä miten ja minkälaiseen tarkoitukseen kutakin käsitettä milloinkin käytetään

onko suomi riittävän aktiivisesti kehittämässä niitä rahoitusinstrumentteja joilla suomen vienti tai toimintainvestoinnit venäjällä voitaisiin toteuttaa

nyt vaikka tämä on parodiaa mitä tässä heitän kyllä näitten parodian rivien välistä löytyy aika paljon sitten myöskin todellista pohjaa

mutta hyvä näin

nyt finnveralla on noin miljardin euron takuut niille suomalaisten yritysten investoinneille venäjällä mutta ostajaluottoja suoraa ostajarahoitusta niille yrityksille venäläisille jotka ostavat suomesta tuotteita meillä ei ole käytössä toisin kuin osassa muita euroopan maita on

sellaisen lakiesityksenkö tänne valmistaminen joka ei millään tavalla muuta sitä päästöpolitiikkaa jolla tällä hetkellä päästöjä meille syntyy vaiko sellaisten ratkaisujen tekeminen tämän hallituskauden mittaan joilla ratkaisuilla ihan oikein vähennetään päästöjä rakennetaan energiakapasiteetti entistä enemmässä uusiutuvien varaan parannetaan energiatehokkuutta saadaan energiansäästöjä aikaiseksi

se on väärä tie

en käy nyt tässä yhteydessä tätä asiaa paremmin käymään läpi tai pohdiskelemaan halusin vain tämän asetelman erikoisuuden tuoda esille

todella niissä kahdeksassa puheenvuorossa tuli sanottua yhtä ja toista mutta muutama kommentti jo aiemmin käytyyn ja ehkä nyt sitten viimeksi tuohon edustaja elomaankin käyttämään puheenvuoroon tuulivoimasta

anteeksi tässä yhteydessä

me hyväksymme valvonnan me hyväksymme testit me hyväksymme yhteisen eurooppalaisen direktiivin kansallisen toimeenpanon siis brrdn me hyväksymme kaikki sen mikä siihen liittyy

ehkä

siinäkin meitä nyt rajoittaa se totuus että suomi on täällä moneen kertaan kertomallani tavalla ja monet muutkin ovat varmaan sen kertoneet talouden kaksoisvajeen loukussa

on pakko korjata nyt pöytäkirjoihin että se väite että suomessa suositaan jotenkin meidän tuulivoiman rakentamisessa ulkolaisia sijoittajia ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa

kysymys kuuluu

mitä vielä tulee edustaja heinosen puheenvuoroon siitä mitäs sitten tapahtuisi jos ongelmat tulisivat vastaan tai kreikka kaatuisi taloudellisessa mielessä ja espanjakin joutuisi vaikeuksiin ja niin poispäin

jos miehelle viisikymmentä ja uhkaa niitä tällä hetkellä vain jos jotkut ovat himmeleitä niin hallinto on karannut isojen kuntien päättäjiltä kaikenkarvaisiin yhtiöihin

ne instituutiot ne viranomaistoimet ne yhteiset varautumiset yhteisen kansallisen kriisirahaston yhteisen kansallisen talletussuojajärjestelmän

en tunnista miltään kohtaa sellaista järjestelyä joka asettaa jotenkin ulkolaisen sijoittajan tässä järjestelmässä parempaan asemaan kuin suomalaisen ehdottomasti en

silloin kun molemmat ovat alijäämäisiä silloin kulutuskysynnän lisääminen siis syömävelan ottaminen ei voi olla se tie jolla suomea reivataan tielle

arvoisa puhemies

me keskustassa hallituksessa ollessamme lähdimme siitä kun kriisi äkisti iski päälle eikä ollut mitään turvamekanismeja että ensiapu on perusteltu ja paikallaan

mutta siitä vaiheesta kun alkavat toimet joissa valtiosopimuksella nyt aiotaan siirtää suomesta ne rahat tuonne yhteiseen eurooppalaiseen kriisirahastoon me emme hyväksy siis tätä valtiosopimusta jolla ne siirretään

edustaja arhinmäki ja sen jälkeen edustaja mykkänen ja kohta sen jälkeen ryhmäpuheenvuoron käyttäjille puheenvuorokierros ja ministerin vastaus

jos kuitenkin lähtee tästä viimeisestä liikkeelle siitä mitä ensi vuoden tuloveroasteikot ja tvl pitävät sisällään vielä kertaalleen

mutta suomi on yhtäältä maa jonneka pääomat voivat hakeutua myöskin rajojen ulkopuolelta ihan vapaasti niin kuin suomalaisetkin pääomat voivat hakeutua niin ruotsiin kuin espanjaan tai puolaan tai mihin tahansa maahan ihan vapaasti

sen vaihtoehdon täytyy löytyä siitä että me nyt kykenemme parantamaan niitä talouden menestyksen kannalta avaintekijöitä jotka ovat tällä hetkellä rempallaan

ei ensimmäistäkään sellaista hyvää tekoa joka ihan käytännössä oikein elävän elämän ratkaisuin parantaa tätä tilannetta energiakysymyksen osalta

myönnän vielä kaksi puheenvuoroa edustajille kulmala ja anttila ja sen jälkeen ministerille pari minuuttia ja sitten jatketaan debattia niin että kaikki varmasti saavat puheenvuoron

jos minä muistelen sitä miten edellisen hallituksen aikaan toimittiin niitä painotuksia niitä linjauksia millä silloin verotusta kevennettiin niin se malli mikä nyt on rakennettu ensi vuodelle on pieni ja keskituloisten huomioimisessa suurin piirtein sitä samaa linjaa miten maksimissaan parhaina vuosina sdpn ja keskustan hallitusvuosien aikaan tehtiin

arvoisa puhemies

asia

yksikkötyökustannusten käyrä on noussut reippaasti enemmän meillä kuin meidän kaikilla eurooppalaisilla kilpakumppaneilla

merikeskusta varten ystävä päivystyksen kahdeksasosia voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

niitä ei lasketa julkisiin menoihin samalla tavalla kuin meillä koska yksityinen sektori ne rahoittaa suoraan niin että ne eivät näy ollenkaan sen julkisen menotalouden laskentakaavassa niin kuin ne meillä näkyvät

arvoisa puhemies

ja nyt osa tätä pakettia on valtiosopimus

me myöskin sellaiseen ei lipeämään josta aikaisemmin täällä tai pölläsen ja vilppunen sitoutune ollenkaan pani periaatteessa olimme valmiita olemaan mukana sellaisen evmn kehittelyssä josta täällä aikaisemmin jo kerroin mutta ensiaputoimet pienille euromaille eivät tuottaneet tulosta

tässä mielessä se hyvä teko mikä tämä nyt on kun ilmastolaki tänne tuodaan totta kai sekin on hyvä teko tietyllä tavalla

mutta me emme voi hyväksyä sitä että te yritätte selittää äänestäjillenne niille joille te ennen vaaleja sanoitte että te olette portugali tukea vastaan te yritätte heille nyt selittää että tässä sopimuksessa monet asiat olisivat olennaisesti toisin

muutama huomio täällä käytyyn keskusteluun

arvoisa puhemies

sen jutun hylkäämistä jolla kansallisista järjestelyistä jotka me siis hyväksymme rahat siirretään yhteiseen eurooppalaiseen järjestelyyn

ensinnäkin pari sanaa yrittäjävähennyksestä

se on niin kuin julkilausuttu ajatus siitä että kyllä päästöjä pitää vähentää ja kyllä suunnittelujärjestelmän pitää olla sellainen että se omalta osaltaan voisi tukea hyviä tavoitteita ja tällä tavalla

tämän korjauksen jolla kilpailukykyä suomalaisen työn menekkiä maailmalla ja maassa parannetaan avainasia tässä mielessä liittyy täällä jo aikaisemmin esille ottamaani asiaan josta vähän keskustelua käytiin tämmöiseen yhteiskuntasopimuksen ideaan mistä me keskustalaiset olemme puhuneet pitkän pitkän aikaa

sitran luonne ja rooli alun perin on ollut eräänlainen uuden kokeilija sekä teollisessa tuotannossa taloudessa yleensä myös palvelusektorilla rahoituksessa suomen viennin ja maailmalle menon ja siellä menestymisen erilaisten uusien tuulien hakijana vähän kokeilijanakin ja paljossa myös sitten suomalaisen taloudellisen ja osin voi sanoa laajemminkin jopa yhteiskunnallisen tietouden ja osaamisen levittäjänä ja jakajana ennen kaikkea poliittisten päättäjien ja myös muiden yhteiskunnallisten myös talouden päättäjien keskuudessa

siis niillä toimillahan näiden maiden talouden kurssin piti kääntyä ja kun se ei kääntynyt tuli ensimmäisiä vaikeuksia erityisesti kreikan kohdalla ja portugalinkin kohdalla tuli toisia vaikeuksia ja sitä rataa

myönnän että ne ovat olleet vaikeita tehdä on vaikeaa sovittaa yhteen se kun yhteisöveroa muutetaan ja sitten on yksityinen yrittäjä joka saa siis sekä tuloa siitä yrityksestä että pääomatuloa siitä yrityksestä

niin ei ole

ei ensinnäkään sijoittajavastuun osalta koska ne ovat huonommin kuin irlanti sopimuksessa ei myynnin osalta yhtään senttiä ette edes vaatinut enempää kuin ne olivat neuvotelleet eikä myöskään portugali pakettiin liittyvien vakuuksien osalta

jo aiemmin sanotusti

en tietystikään vastusta tällaista esitystä mutta mitä yritän sanoa ei sellaista ei tipu pesuvettä oikein niputtaa oikein vielä näin niin en katso kovin positiivisesti sellaiseen pesuveteen jolla pestään sellainen jälki naamasta joka on jäänyt sinne aivan väärien ratkaisujen seurauksena taakse jääneen kolmen vuoden aikaan

nyt tarvittaisiin sellaista johtajuutta jolla hallitus ottaa ohjat käsiin ja neuvottelee työmarkkinajärjestöjen kanssa ja laajalla yhteiskunnallisella taustalla sellaisen kokonaisratkaisun sekä suomen kilpailukyvyn että työllisyyden parantamiseksi että se ei kohtuuttomasti rasita ketään että kaikki kantavat osavastuun siitä että suomen kilpailukyky paranee ja suomalainen työ menee kaupaksi

mutta kyllähän tässä kävi niin että ei kaikkien yrittäjien mutta kymmenientuhansien yrittäjien erityisesti avoimien yhtiöiden muodossa toimivien henkilöyhtiömuodossa toimivien ammatin ja liikkeenharjoittajien kymmenientuhansien näistä kohdalla tämä kokonaisverorasite jossa otetaan se mitä hän yhtiön kautta nostaa ja mitä hän saa tuloa itselleen tämä verotuskokonaisuus verotaakka monen kohdalla kasvoi

ei ole ei ole portugalilainen veronmaksaja vaan sen jälkeen vastuussa ovat kaikkien tähän järjestelyyn mukaan tulevien maiden pankkien asiakkaat

tyydyn kohtalooni koska nyt porvarihallitus määrää

tämä hallitus on tehnyt konkreettisia budjetti ja lakipäätöksiä

edustaja saarinen ette te tätä yksityiskohtaa voi pitää minkäänlaisena saavutuksena

kaikki nämä ovat asioita joista on vähitellen liuuttu ja liuuttu yhä suurempiin yhteisiin vastuisiin ja keskustan mielestä tämä ei ole perusteltua eikä paikallaan